liberaalit tahot ovat valmiit muuttamaan avioliiton käsitettä koska he eivät pidä avioliittoa mitenkään erityisenä juuri miehen ja naisen välisenä parisuhdemuotona

superlahjakas kirjoittaja ja silloinen avustajani helena eronen kirjoitti satiirisen blogin jossa hän uutisoinnin inspiroimana käsitteli juuri ulkomaalaisvalvontaa

paljon puhutaan myös kansalaispalkasta mutta niin kauan kuin kaiken maailman turvapaikkaturisteille myönnetään kansalaisuus pelkän puumerkin perusteella ei perustulostakaan pidä puhua yhtään mitään

itse olen aina painottanut aidon kansalaismielipiteen merkitystä kaikessa ja sen tähden minusta olisi parasta jos riittävän kannatuksen saaneet kansalaisaloitteetkin johtaisivat sitoviin kansanäänestyksiin aina seuraavien vaalien yhteydessä vaikkapa

liberaaleille lienee esimerkiksi sama ollaanko avo vai avioliitossa mutta perinteiseen avioliittoinstituutioon pitää kuitenkin väen väkisin kajota

arvoisa puhemies

suomeen tullaan pakettiautoilla baltiasta tai itä euroopasta kerjäämisen työnteon tai turismin verukkeella tehtailemaan asuntomurtoja

minua itseäni siis riipii eniten pyrkimys muuttaa avioliiton luonnetta ja sisältöä ja tämän kansalaisaloitteen käsittelyssä minua aivan erityisesti riepoo harhaanjohtava markkinointi ja häikäilemätön mediarummutus asian ympärillä

turkistarhaus saa nyt kunnian olla kansalaisaloitejärjestelmän ensimmäinen aihe ja siinä mielessä tämä istunto on historiallinen

jokainen normaaliälyllä varustettu ihmisyksilö ymmärtää että tuollainen teksti on täyttä satiiria jossa hyväntahtoisesti ja hauskasti ruoditaan yhteiskunnallista ongelmaa mutta media otti ilmiselvän parodian täysin todesta

valtion ensi vuoden velanotto on arvioitu miljarditolkulla liian pieneksi

rikollisporukoita tulee ja menee mutta poliisi ei voi torjua heidän tuloaan maahan vaikka poliisi tietäisi analyysin perusteella että he ovat tulossa tekemään rikoksia

silti turkistarhauksen vastustamisella on ollut suorastaan hurmoksellisiakin piirteitä kun siitä on tullut jonkinlainen poliittinen muotivillitys

kuten alussa annoin ymmärtää minulla ei ole yhtään mitään sukupuolivähemmistöjä vastaan mutta minä vastustan sitä että te julkeatte hämätä ja siten vääryydellä kajota miehen ja naisen väliseen instituutioon

media oli täynnä törkeää valehtelua alkaen turun sano mien täysin tahallisesta vääristelystä

todellisuus lienee kuitenkin se että talouskasvu jää valtiovarainministeriön ennustetta pienemmäksi luottoluokitus laskee lainakorot nousevat ja talousnäkymät ovat aiempaa huonommat

stt levitti selvää valhetta häpeilemättä ja loanheitto jatkui television pääuutisissa molemmilla pääkanavilla

kyseessä ei ole tasa arvo yhdenvertaisuus eikä ihmisoi keuskysymys vaan avioliittokäsitteen muuttaminen kokonaan toiseksi

luontoarvoilla ja tunteilla ratsastetaan mutta totean että nytkin kyseessä on vain yksi arbuusipommi monien muiden joukossa

rosvot on pysäytettävä jo rajalla

lieneekö yltiöpäistä optimismia osaamattomuutta vai kansalaisten tahallista harhaan johtamista että hallituksen budjettiesitys on miljardeja pielessä uuden velanoton suhteen

onko tässä kyse vain siitä että kansalaisten ei haluta vaalien alla tietävän miten heikoissa kantimissa valtiontalous todella on

miksi teille ei hiventäkään näytä merkitsevän se että monet avioliitossa elävät pitävät aloitetta erittäin loukkaavana

erityisesti se loukkaa suurta osaa kristikunnasta jota ymmärtääkseni kismittää aivan erityisesti se että vähemmistön vapausoikeudet pyritään asettamaan lasten oi keuksien edelle

minä yhdyn perussuomalaisten välikysymykseen ja vaikka en ole saanut mahdollisuutta sitä itse allekirjoittaa tässä viitattiin äsken johonkin tahdikkuusasioihin minä kuitenkin kannatan edustaja mattilan esittämää epäluottamusta hallitukselle joka toivottavasti vihdoin tähän miekkaan kaatuu

eettiseltä kannalta herää myös kysymys pitäisikö sitten kaikesta eläinten syömisestä ja siis tappamisesta luopua pitäisikö metsästäminen kokonaan kieltää ja niin edelleen

ette nimittäin ole ymmärtävinänne että jos avioliitto määritellään absurdisti uudelleen niin että se sopii homopareille niin siitä tulee samassa sekunnissa vähemmän sopiva heteropareille

sitäkö tänne halutaan ja toivotetaan kaiken päälle barbaarista uskontoa väkivalloin levittävät mielipuoliset terroristitkin tervetulleiksi kun valvontaa tahallisesti hillitään

arvoisa puhemies

sellainen kainostelu on umpihullua ja itsetuhoista kukkahattuilua ja tämän monikulttuurisen hurmostelun suurinta typeryyttä

yksi keskeisimmistä rakenneuudistuksista oli kuntauudistus jonka tulevaisuus on yhä hämärän peitossa

tämmöinen kansaa suurilla tunteilla jakava asia pitäisi ratkaista kansanäänestyksellä eikä vielä tässä salissa

arvoisa puhemies

sote uudistuksen todellista lopputulosta ei vielä tiedetä mutta se saattaa olla vain uuden turhan byrokratiakerrostuman ja lukuisten uusien poliittisten suojatyöpaikkojen luominen

sen takia toivon että aloite kaatuu mutta olen valmis neuvoa antavaan kansanäänestykseen vaikkapa heti ensi kevään vaalien yhteydessä

arvoisa puhemies

se koskettaa niin pienituloisia eläkeläisiä lapsiperheitä kuin työttömiäkin ja viime aikojen trendien mukaan toimeentulo ongelmia on myös palkansaajilla ja pienyrittäjillä

eläkeuudistuksella pyritään epätoivoisesti peittelemään sitä että suomen eläkejärjestelmä on perustunut pyramidihuijaukseen joka paljastuu millä hetkellä hyvänsä

minua nyt surettaa koska huomenna on tulossa ainoastaan huono päätös olipa tulos mikä tahansa

kasvutoimina hallitus käynnistää useita infrastruktuurin rakentamishankkeita jotka keskittyvät pääkaupunkiseudulle

toinen puoli nimittäin pettyy raskaasti ja nämä ovat tunteita herättäviä asioita niin kuin olemme huomanneet kun olemme palautetta saaneet

olemme nyt siis vakavan asian äärellä mutta silti kaikille nyt hymyä huuleen ja pilkettä silmään ja äänestäkäämme huomenna kukin ikioman tuntomme mukaisesti

tällä tavoin valtio siirtää omaa velkaantumistaan eteenpäin kunnille

arvoisa puhemies

perussuomalaisilla on uskottava vaihtoehto jonka tavoitteena on oman kansan hyvinvointi

työllisyyspolitiikkaa on niin nykyisen kuin sitä edeltävänkin hallituksen aikana pyritty hoitamaan niin sanotun aktiivisen työmarkkinapolitiikan keinoin

syrjäseudulla asuvia työssä käyviä nuijitaan taas päähän korottamal la autoilun ja polttoaineiden verotusta ja leik kaamalla työmatkavähennyksiä

arvoisa puhemies

pienituloisille suunnatut tuloveron kevennykset hupenevat muun muassa sähkö ja jäteverojen nousuun

mikähän se seuraavan hallituksen kokoonpano lienee joka tätä pakkoa käyttäisi

vai onko sittenkin kyse siitä että työmarkkinatoimenpiteiden nimikkeellä tehdään taas hallituksen myyräntyötä sen eteen että suomi olisi valmiimpi astumaan jälleen yhden askeleen kohti liittovaltiota

toivottavasti tämä hallitus jää historiankirjoihin ainoastaan saamattomana sixpackinä ei hallituksena joka päätti seuraavankin hallituksen puolesta ja vahingoitti suomea vuosikymmenten ajaksi

muutaman kymmenen miljoonan euron leikkauksilla ei ole mitään käytännön merkitystä kun valtionhallinnon tililtä katoaa miljardi ennen kuin kukaan ehtii kuittia kaivata

eikö olisi jo aika lopettaa porsastelu ja leikata kehitysyhteistyörahoista ja panostaa ne sadat miljoonat eurot talousahdinkoon ajettuihin kuntiin ja kipeästi tukea kaipaaviin kotimaan kansalaisiin

asioita ovat hallituksessa ja ministeriön virkamiehissä olleet päättämässä osaavat ja taitavat ihmiset ja käytettävissä on ollut maan korkeatasoisin tutkimustieto

tuoreessa kuntaliiton selvityksessä todettiin että pitkään työttöminä olleista kahdeksalla kymmenestä on korkea motivaatio kouluttautua tai työllistyä

liian avokätinen ja vastikkeeton sosiaaliturva houkuttelee työttömät vapaamatkustajiksi ja toinen oletus on että työpaikkoja syntyy kunhan työvoiman tarjontaa on riittävästi

kokoomuksen yrityssiipi tietää että kilpailu on hyvä asia ja kuntien välisen kilpailun poistamisen haitat tuottavuudelle ovat samankaltaiset kuin kilpailun poistaminen yritysten väliltä

niissä on määritelty pakollinen työ tarkoittamaan kaikkea työtä ja palvelusta jota rangaistuksen uhalla vaaditaan joltakin henkilöltä ja johon tämä ei ole vapaaehtoisesti tarjoutunut

julkinen monopoli ei ole sen parempi kuin yksityinen

prosentteina luku saattaa kuulostaa pieneltä mutta jokainen joka on joskus vilkaissut kuntien hankerekisteriä huomaa millaisissa miljoonissa liikutaan

koko kuntauudistushanke on tieteelliset ja taloudelliset tosiasiat sivuuttava ideologinen projekti johon uskovat vain ne jotka eivät ole asioista perillä ja uskovat sinisilmäisesti puoluejohdon valtapoliittisiin puheisiin

arvoisa puhemies

esimerkiksi siihen joka toteaa että köyhät ovat taloudellisesti toimeliaampia kuin rikkaat ja köyhien saadessa rahaa se palautuu useimmiten kulutukseen ja virkistää näin vähitellen koko yhteiskunnan taloutta

aloitetta on markkinoitu tasa arvoisena avioliittolakina vaikka kyseessä on tarkkaan ottaen avioliittokäsitteen muuttaminen juridisesti myös samansukupuolisten väliseksi liitoksi

kysymys kuuluukin haluammeko me lisätä suomalaisen yhteiskunnan taloudellista toiminnallisuutta

mitä pikemmin tämä hanke kuopataan sen parempi koko suomelle ja sitä pikemmin päästään käsiksi todellisiin ongelmiin ja toimiin julkisen talouden tuottavuuden parantamiseksi

ensimmäisessä käsittelyssä eduskunta ei hyväksynyt lain sisältöä valiokunnan mietinnön vaan vastalauseen mukaisena ja nyt tässä kakkoskäsittelyssä laki voidaan joko hyväksyä tai hylätä

arvoisa puhemies

kuntia on puolestaan pyritty kannustamaan pitkäaikaistyöttömien aktivointiin siten että kunta joutuu maksamaan puolet pitkäaikaistyöttömän työttömyysturvasta jos se ei ole saanut osoitettua hänelle aktiivitoimia

valtioneuvoston tulevaisuusselonteon tiivistelmässä mainitaan että pääministeri jyrki kataisen hallituksen tulevaisuusselonteko linjaa valtioneuvoston yhteisen tahtotilan tulevaisuuden rakentamiseksi

pienyrittäjyyttä pidän yhtenä tärkeimmistä keinoista poistaa työttömyyttä

huonon politiikan maksumieheksi määrätyt kunnat ovat yrittäneet välttää sanktioita erilaisilla tempputyöllistämistoimenpiteillä jotka ovat aiheuttaneet monissa kunnissa markkinahäiriöitä ja niillä on tuhottu oikeita työpaikkojakin

sen sijaan että kutsumme itsensä työllistäviä luuseriyrittäjiksi meidän tulisi tehdä kaikkemme pien ja yksinyrittäjyyden kannustamiseksi

samansukupuolisten avioliitto jakaa kansaa hyvin voimakkaasti ja minusta näin merkittävä asia pitäisi ilman muuta viedä kansanäänestykseen

mutta eihän valtio voi olla mikään palkkajohtaja tai olemme kohta kuin kreikka jossa yksityiseltä sektorilta hakeuduttiin valtion palkkalistoille ja lopulta maassa oli vain edunsaajia eikä laisinkaan veronmaksajia

mitään konkreettista selonteossa ei juuri esitetä ja näyttääkin siltä että nyt on käytetty luovan digitaalitalouden menetelmiä ja generoitu kasaan hienoja lauseita joilla tulevaisuutta visioidaan

työvoimapalvelulain mukaan työmarkkinatoimenpide ei saa vääristää elinkeinonharjoittajien välistä kilpailua

vaikeat asiat on näet helpompi hyväksyä jos niillä on takanaan kansan enemmistön tuki